meillä on tänä päivänä niitä todella paljon käytössä ja niitä käytetään tietenkin myöskin ihan oikein

mutta sitten on niitä joita käytetään myöskin rikoksentekoa avittavana elikkä jäljitettävyys ei ole hyvä tai sitä ei ole ollenkaan

ymmärrän sen että täällä on tarve tehdä näitä parannuksia täällä mietitään tapiolan ja keskustan välisiä yhteyksiä ja muita mutta toivoisin että tulevaisuudessa pidettäisiin huolta nimenomaan näiden määrärahojen riittävyydestä

hyvin vähän on kiinnitetty huomiota siihen millä tähän yhteiskuntaan saadaan lisää toimeliaisuutta saadaan lisää työpaikkoja lisää verotuloja ja sitä kautta valtiolle lisää rahaa

tämä niin kuin perusteluissa todetaan on myöskin tämmöinen eu juttu

muussa tapauksessa suomen pitää olla vaan aktiivinen ja pistää asia kuntoon koska todella tällä on myöskin kansalaisten turvallisuuteen ihan merkittävä vaikutus

tämä on osaltaan verottamatta jätettyä osuutta jos sitä sillä tavalla halutaan tarkastella

maailmalla on näkyvissä positiivista virettä talouden kasvun osalta

aasia latinalainen amerikka ja myöskin kiina kasvavat hyvin voimakkaasti

se osaltaan herättää kysymyksen siitä miksi meillä kasvu lähtee hyvin hitaasti liikkeelle vai lähteekö se ollenkaan

tällä hetkellä nimittäin meillä ovat vielä kasvuluvuissa mukana valtion vahvat elvytystoimet joiden hiipuminen lähitulevaisuudessa saattaa viedä meidän kasvuluvut lähelle nollaa

mielestäni meidän on syytä kysyä onko eurooppa kaiken kaikkiaan jäämässä omaksi linnakkeeksi muita maanosia vastaan ja jääkö euroalue täällä euroopassa omaksi linnakkeekseen

kysyin valtionvarainministeri kataiselta aikooko hallitus asettaa työryhmän selvittämään ja etsimään suomen kadonnutta kilpailukykyä

naurista

arvoisa rouva

täällä tänään käyty keskustelu osoittaa sen että kolme vuotta täällä salissa istuneina ette ihan tarkkaan enää tiedä mitä ulkopuolella tapahtuu

tuolla ulkopuolella on todella niin että siellä tiedostetaan että hyvinvointi syntyy työstä ja työtä tässä yhteiskunnassa pitäisi olla entistä enemmän

yritysten hallitukset tekevät nopeita päätöksiä seuraavat maailmantalouden merkkejä investoivat sinne mihin on järkevää investoida ja siellä tuotetaan missä on edullisinta tuottaa ja markkinat hoitavat asian

täällä ollaan nostamassa ja vaatimassa yrittäjille lisää velvoitteita eikä kukaan ole tehnyt opposition puolelta esitystä siitä millä tavalla suomalaista kilpailukykyä parannetaan

mutta miksi esimerkiksi ammattiyhdistysliike demarit eivät hyväksy sitä että nuoria otetaan oppisopimuskoulutukseen tilanteessa jossa on irtisanottuja työntekijöitä

oma huolenaiheensa on myöskin siinä että meillä kotitaloudet velkaantuvat

elikkä silloin säästäväisyysaste oli suuri ja me olemme varmasti tässä viime vuosina niitä säästöjä aika paljon syöneet ja nyt sitten velkaantuminen yhdessä mahdollisesti tulevien korkojen nousun myötä saattaa myöskin kotitaloudet uuteen tilanteeseen

nuorisotyöttömyydestä on paljon puhuttu ja mielestäni nyt jos koskaan meidän on mietittävä sitä kuinka voidaan työllisyysmäärärahoja ja toisaalta yritysten maksamien maksamien palkkojen nyt ei maksamia palkkoja yhteen sovittamalla saada aikaan nuorisolle työpaikkoja

oleellinen asia on se että saadaan ihminen kiinni työn syrjään ja hänestä kehittyy ammattilainen jota me tulevaisuudessa tarvitsemme

työttömyys on myös korkealla tasolla ja uutta nokiaa ei vielä ole näkyvissä ellei se sitten synny uusiutuvan energian teknologian kehittymisen myötä

siksi on tärkeää että keskitymme maamme kilpailukyvyn parantamiseen sillä siirtäähän yritysmaailma jatkuvasti työtä tänä päivänä ulos ja kysymys on miksi miksi me olemme menettäneet kilpailukykymme ja sitä vastausta meidän kaikkien on haettava yhdessä

kalmari käytti hyvän puheenvuoron pohdiskellen julkista sektoria ja myöskin harmaan talouden tuomaa kilpailun vääristymää

mielestäni julkisella sektorilla erityisesti rakennustyömailla voitaisiin ottaa käyttöön turvaluokitus joka toisi myöskin työntekijäpuoleen aika lailla lisää kontrollia

mielestäni uutinen jossa pörssiyhtiö kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä että maailmalla meillä kyllä menee hyvin mutta suomen yksiköt tuottavat huonosti jos tuottavat ollenkaan sai ainakin minulla hälytyskellot soimaan

silloin vaadittaisiin suomen passi ja silloin myöskin taattaisiin verojen suomeen jääminen

tässä harmaan talouden osalta on varmaan kaksi ilmentymää

toinen on täysin suunniteltua rikollista toimintaa ja toinen on epätoivoisten yrittäjien tekemää viimeistä voitelua itselleen

missä on meidän vaateteollisuutemme

meidän tulee yhdessä tehdä töitä ja palauttaa kilpailukykymme

metropolit ovat pyrkineet nostamaan suomea kasvu uralle mutta ne eivät tässä yksin onnistu

meidän on otettava myöskin maakunnat apuun ja todella maakunnissa on mahdollisuus kunhan me annamme niille sen mahdollisuuden

maahamme tuodaan todella paljon tuotteita joiden raaka aineet ovat peräisin suomesta

tämä menestyminen ei ole yhden ministeriön ongelma vaan koko yhteiskunnan ja jos me kaikki yhdessä paneudumme omatekoiseen ongelmakenttäämme niin me voimme tästä selvitä mutta jos emme niin tämä hyvinvointiyhteiskunta rapistuu

miksi meillä yritysmaailma ei sitoudu käyttämään täällä suomalaista osaamista ja suomalaista työtä

olemme aika lailla amerikkalaistuneet ja myöskin välimeren maat ovat tuoneet tänne oman lisänsä

tuossa jokin aika sitten kävin keskustelua turkulaisen yrittäjän kanssa ja hän sanoi että jos sitoutumisaste työhön on se että päivä pari viikossa ollaan pois ilman mitään varsinaista pätevää syytä työnantaja maksaa kustannukset tuotanto jää tekemättä ja silloin tulee kysymys siirretäänkö taas koneyksikkö kiinaan jossa se homma toimii huomattavasti paremmin

kuitenkin suomalainen perusruoka mitä kouluissakin lapsille tarjotaan on hyvin haluttua ja monelle koulua käyvälle lapselle se koulusta saatu lämmin ruoka on päivän ainoa lämmin ruoka annos

meidän kannattaa pyrkiä saamaan tähän maahan keskustelua siitä ovatko nämä meidän ravitsemussuosituksemme ihan oikealla tasolla

meillä on paljon hyvinkin hoikassa kunnossa olevia jopa melkein aliravittuja nuoria jotka kuitenkin joutuvat tyytymään siihen nykypäiväisen koulun kevyeen ruokavalioon

talous työllisyys toimeentulo ja turvallisuus ovat suomalaisen yhteiskunnan perustoja ja tässä asiassa meidän pitää toimia niin että kaikki osa alueet tulevat kunnolla hoidettua

ja kun ihmiskeho tarvitsee rakentuakseen kuitenkin aika paljon monenmoisia rakennusaineita niin tässä asiassa pitäisi toimia aika nopeasti

tuolla vanhushoidon puolella onkin menty eteenpäin niin että siellä on kerman ja voin käyttöä lisätty koska ikääntyvän ihmisen ruoka annokset tulevat entistä pienemmiksi ruokahalu häviää ja silloin tarvitaan entistä vahvempaa ruokaa

tässä näitä tärkeimpiä asioita

kuitenkin haluan vielä korostaa sitä että nykyinen yritysverotusjärjestelmä joka erityisesti pienyrityksiä koskettelee on kohtuullisen hyvä ja sitä ei missään muodossa hetemäen mallin mukaisesti pidä mennä muuttamaan

ruokakasvatus ja opetus on tärkeää ja kotitaloustunnit pitää pitää peruskoulun opetusohjelmistossa ja myöskin tätä kerhotoimintaa pitää voida edelleen tukea

meillä on paljon uusavuttomia äitejä jotka eivät kykene opastamaan lapsiaan ruuanlaitossa niin että tällainen yhteiskunnallinen yhteinen talkoohenki tässä asiassa tarvitaan

tulevaisuusvaliokunnan laatima tulevaisuusselonteko on mittava aikaansaannos ja siinä pohditaan suomen kannalta ja myöskin maailman kannalta hyvin merkittäviä asioita

nimenomaan osaamisen kautta ja korkean teknologian kautta meillä on ollut voi sanoa jossain vaiheessa ylivertainenkin kilpailukyky mutta me olemme sen hukanneet

suomi on sitoutunut eu maista kenties parhaiten tämän tavoitteen saavuttamiseen

samanaikaisesti me olemme hukanneet myöskin kyvyn myydä tavallisen ihmisen työtä

sitten voidaan tietenkin kysyä kun on ollut kioton kokous kööpenhamina cancun mikä on se lopputulos maailmanlaajuisesti tähän sitoutumiseen

ilmasto ja energiapolitiikan tavoitteisiin päästään kuitenkin vain jos kaikki maat osallistuvat toden teolla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen

siinä se hyvä yhteistyö on kaikkein tärkein asia mutta siinä että me saamme tämän asian toimimaan ja työmoraalin parannettua on sitä kehittämishanketta jota hallituskin on peräänkuuluttanut

köyhien maiden osalta tässä tarvitaan merkittävästi niiden avustamista jotta ne pääsevät kehityksen alkuun ja toisaalta tarvitaan myöskin tietynlaista solidaarisuutta eri maiden välillä

elikkä työnantajan ja työntekijän väliset suhteet paremmiksi sitä kautta lisää tehoja ja sitten me voimme yhtenä osana palauttaa kilpailukykyä

esimerkiksi meillä euroopan unionin alueella jo tällä hetkellä päästötavoitteiden saavuttamiseksi on tehty ja tehdään jatkuvasti uusia ja uusia päätöksiä päästöjen vähentämisen osalta

meidän on pyrittävä siinä asiassa aktivoitumaan niin että todella tämä euroopan alueen sisällä oleva teollisuus kuitenkin säilyisi täällä eikä epäterveen kilpailun myötä siirry naapurimaihin tai sitten vieläkin pidemmälle

suomella on monia mahdollisuuksia edelleen hyödyntämättä ja niitä varmaan tulee pyrkiä täysimääräisesti hyödyntämään

perussuomalaisten ilmastopolitiikan yhtenä osana on se että nyt tuulivoimaloille säädetystä käyttötariffista pitäisi luopua

mielestäni tuulivoima vaikka syöttötariffin hinta onkin korkea ja siitä tulee kallista sähköä pitkässä juoksussa on kuitenkin mahdollisimman vähäpäästöistä ja siksi sitä kannattaa myöskin suomessa käyttää

vaikka meidän rakennuksemme onkin rakennettu pohjoisiin oloihin kestämään tuulta ja tuiskua niin kyllä meidän rakentamistekniikassa tulevaisuudessa on haasteita

selonteossa kiinnitettiin myöskin huomiota yhdyskuntarakenteeseen nimenomaan niin että pyrittäisiin mahdollisimman paljon saamaan asuntoja ja kiinteistöjä kaukolämmön piiriin

se on varmaan ihan tavoiteltava ja hyvä asia ja myöskin ydinvoimalaitosten lauhdevesien hyötykäyttö voi sekin olla yksi mahdollisuus

tässä näitä talkoita piisaa ja uhrauksia tämä vaatii mutta haluan korostaa sitä että suomi ei saa kuitenkaan vaarantaa omaa kilpailukykyään tässäkään hankkeessa vaan kyllä meillä on sen verran oltava itsekkyyttä että myöskin näissä energia ja muissa ilmastotalkoissa kunnioitamme omaa kansallista vaadettamme

hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta on hyvin mittava paketti

siinä on tarvittu luovuutta ja siinä on tarvittu sitkeyttä ja nyt voidaan olla tyytyväisiä siitä että meillä on todella asiakirja josta voidaan lähteä sitten valiokuntakäsittelyyn ja luomaan varsinaista tarkkarajaista lainsäädäntöä

tämä että on päästy ja päästään tästä hiilenmustasta energiapolitiikasta irti on moneltakin osalta positiivinen asia

jos siinä olisi toimittu niin kuin perussuomalaiset edellyttävät olisi tietenkin leikattu tai supistettu talousarvioraamia useammalla miljardilla eurolla ja sen seurauksena olisi entistä vähempi jaettavaa ja entistä enempi myöskin työttömiä

pääkaupunkiseudun osalta on ollut kritiikkiä siitä että tämä rankaisee nimenomaan rannikkoseutua

kuitenkin jo edellisen ei nyt viimeisen vaan sitä edellisen ydinvoimapäätöksen yhteydessä käsiteltiin myöskin yhdistettyä lämmön ja sähkön tuotantoa jätteenpolttolaitoksen muodossa

investointien siirtotoivomus tilanteessa jossa on suuri työttömyys on aika erikoinen koska jokainen siirretty investointi jättää myöskin työntekijänsä ilman töitä

suunnitelmia on tehty mutta täysimittaiset toteutukset puuttuvat ja vain nämä jätevuoret kasvavat

ahde otti esille valtion omistuksen osittaisen siirtymisen erilaisiin yhtiöihin

tämä eduskuntatalon peruskorjaus on siinä mielessä esimerkillinen ratkaisu ainakin noin suomalaisen työmiehen näkökulmasta

täällähän tietääkseni on tarve turvaluokitukseen ja silloin se myöskin tarkoittaa sitä että täällä ei harmaata taloutta päästä viljelemään

kuitenkin tukholman kaupunki jossa fortum operoi käyttää myöskin mittavan määrän suomalaista yhdyskuntajätettä ja tästä voisi heittää kysymyksen että miksi näin

pulliainen käytti eilen puheenvuoron solidiumista jossa tapahtumien osuus oli varsin pieni organisaatio on suuri ja kallis ja päätöksenteon kontrollia ei tässä talossa ole laisinkaan

kaiken kaikkiaan tietenkin voidaan aina kysyä onko tarpeellista tehdä jotain mutta parlamentti tarvitsee omat tilansa ja toimintaympäristönsä

kysymys on kuitenkin valtion omaisuudesta joka on siirretty tavallaan valtioneuvoston päätöksenteon ulkopuolelle

tämä on hyvä ja kannatettava hanke ja tämä on valtioneuvoston linjauksen mukaisesti jo päätetty joulukuussa ja nyt tätä määrätietoisesti toteutetaan

liiku terveesti tai liiku terveeksi sehän on ollut tämänkin hallituskauden aikana sosiaali ja terveysministeriön iskulauseita

helsingin energia on kaupungin liikelaitos joka toimii maanlaajuisesti ja silloin kun on liikelaitos välttyy myöskin valtiolle maksettavista veroista

siellä on metsähallitusta ja montaa muuta no metsähallitus on maa ja metsätalousministeriön alainen mutta sitten on senaatti kiinteistöjä ja tällaisia

julkisen sektorin tehtäviin kuuluu pitää huolta niin palloiluhalleista kuin uima ja jäähalleistakin ja urheilukentistä ja urheilureitistöistä

elikkä tämä on kuitenkin tällaisessa erityiskohteluissa oleva toimija ja toivon että siellä kaupungissa ja yhtiön hallinnossa nähdään myöskin tämä tarve yhteisiin ilmastotalkoisiin ja lähdetään toteuttamaan uusia hankkeita

elikkä julkisen sektorin on turvattava kansalaisille liikunnan perusasioiden mahdollistaminen

kiviniemen hallitusohjelmassa on asiaan otettu vakava ote ja siinä todetaan että harmaan talouden torjuntaohjelmassa linjatut toimenpiteet toteutetaan

ensi vuoden elokuun yöpuulle

kiireellisimpiä hankkeita ovat rakennusalan urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen lähetettyjen työtekijöiden verovastuun tehostaminen verohallinnon vertailutietotarkastusten mahdollinen luottolaitoksissa ja tila ja vastuulain mukainen tietojen saaminen julkiseen rekisteriin

olen ed

laxellin kanssa samoilla linjoilla elikkä ei varmasti ole este ettei se ole siellä lainsäädännössä mutta meidän kannattaa nyt kuitenkin pitää huoli siitä että emme sotke julkisen sektorin ja yritystoiminnan rajoja näiltä osin

uskon että tässä menee monia vuosia kun tätä hommaa käynnistellään

velka sinänsä ei varmasti ole ongelma jos meillä on yhteiskunnassa dynamiikkaa ja toimivuutta ja korkotaso pysyy matalana

toisaalta myöskin uskon että tämä turpeen hyötykäyttö tulee siinä rinnalla pysymään ainakin pienemmissä laitoksissa saattaa jopa kasvaa

mutta rohkenen epäillä että euroalueella oleva trombi joka pyörittää valtiontalouksia johtaa siihen että korkokanta myöskin näissä ei vielä kriisiytyneissä maissa tulee merkittävästi nousemaan

itse keskikokoisen maalaiskunnan asukkaana totean että ei meillä juurikaan ole bisnespuolelle mahdollisuutta tuoda urheilua koska meillä on niin vahva someron liikunta ry joka yhdistystoiminnan kautta hoitaa meillä tämän liikuntatoimen

siihen on osoitettu voimavaroja

tässä on paljon aluepolitiikkaa tässä on paljon työllisyyspolitiikkaa tässä on myöskin mukana veropolitiikkaa ja jossain määrin myöskin tulonjakopolitiikkaa

somero onkin ehkä monia maalaiskuntia huomattavasti korkeammalla tasolla tässä liikuntapaikkavarustelussa ja myöskin harrastustoiminnassa mistä osoituksena on se että meiltä myöskin urheilusuorituksia tulee niin kenttälajeissa kuin monissa muissakin lajeissa

niin kuin täällä on todettu harmaan talouden kokonaismäärää voidaan vain arvuutella mutta se on varmasti toisellakymmenellä miljardilla kuitenkin

mutta tämä on kokonaisuus ja tämän kokonaisuuden kanssa on varmasti hyvä tulevaisuudessa elää

se on iso osa kansantaloutta ja kun se pyörii harmaana niin siitä myöskin silloin jäävät verot saamatta

tänään on paljon puhuttu jaettavasta

polttoaineiden raaka aineet muodostavat sitten sen lopputuotteen hinnan ja se on selvää että esimerkiksi sähköä ei kyetä tuottamaan tuulella

tämä on hyvä myöskin siksi että viime viikolla täällä salissa oli veroyhteistyö tietojenvaihtoyhteistyö monacon kanssa

vaikka tuuli onkin ilmaista se investointikustannus on niin suuri että siihen tarvitaan syöttötariffit samoin kuin tänne biokaasupuolellekin

nyt tänne saadaan voimavaroja tehdä kyselyjä sinne monacon suuntaan ja jossain vaiheessa varmasti myöskin sieltä saadaan sitten siirrettyä sinne piilotettua varallisuutta

elikkä tässä on otettu kaikki tarpeet hyvin huomioon ja niin kuin täällä on todettu jos on niin että syntyy jo ylikapasiteettia tuotannon osalta sitten niitä tukia voidaan joiltain osin leikata

hyvinvointiyhteiskunta elää toimeliaisuudesta ja todella se toimeliaisuus syntyy kilpailukyvystä

uskoimme että bioenergiasta tulee uusi teollinen vallankumous